tässä helsingin kaupungin liikennelaitoksen törkeässä pahoinpitelytapauksessa oli siinä mielessä kuitenkin hyvä se että tekijät saatiin mahdollisimman nopeasti kiinni ja he joutuvat edesvastuuseen ja täytyy muistuttaa tietenkin että törkeästä pahoinpitelystä voidaan tuomita suomessa jopa kymmenen vuotta vankeutta

mutta arvoisa oikeusministeri muutama vuosi sitten suomalaisiin takseihin asennettiin järjestelmä että kun asiakas tulee sisään autoon syntyy kuvatallenne

arvoisa herra puhemies

voitteko te myötävaikuttaa aktiivisesti siihen suuntaan ettei suomessa tulisi mitään tietosuojaongelmia sen osalta jos päätettäisiin että myöskin joukkoliikenteessä oleviin linja autoihin asennettaisiin samanlaiset kuvatallennevälineet kuin on tällä hetkellä takseissa ennalta estämään tulevia rikoksia

kumpula natri jonkin verran jo äsken avasi tätä ongelman ydintä

yksi kysymys on nimenomaan vaasan käräjäoikeus jossa enemmistön kieleksi tuli toinen kotimainen eli ruotsin kieli mikä johtuu nimenomaan väestömäärästä mikä tämän käräjäoikeuspiirin alueelle otettiin mukaan

vaasan käräjäoikeuden laamanni kuten monet muutkin asiantuntijat näki jo tätä esitystä tehtäessä tämän ongelmalliseksi koska he pelkäsivät että jatkossa on erittäin hankala saada riittävästi suomen kielen taitoisia juristeja sellaiseen käräjäoikeuteen jossa enemmistön kieli on ruotsi

näitten tuomareiden osalta kielitaitovaatimukset tavallaan heikkenevät mutta sitten erikseen valtioneuvoston asetuksessa määrätään kuinka paljon täytyy olla oikeusoppineita jotka hallitsevat molemmat sekä suomen että ruotsin kielen täydellisesti

tämä mahdollistaa että tiettyjä juttuja joissa asianosaiset ovat ainoastaan esimerkiksi suomenkielisiä voi jatkossa käsitellä sellainen tuomari ja juristi jonka kielitaitovaatimukset eivät ole erityisen hyvät mutta ovat riittävän hyvät käsittelemään niitä pääsääntöisesti yksikielisiä esimerkiksi suomenkielisiä juttuja

sen johdosta tämä lakiesitys on todennäköisesti tänne myöskin tuotu koska näitä ruotsinkielisenemmistöisiä käräjäoikeuksia ei tämänkään jälkeen kovinkaan monta ole

arvoisa herra puhemies

tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja matti ahde jo keskeisiltä osilta kävi läpi tätä tarkastusvaliokunnan mietintöä ja hän kiinnitti huomiota niihin kipupisteisiin joita olemme tässä mietinnössä esiin tuoneet

huolimatta siitä että työtahti tarkastusvaliokunnassa on ollut poikkeuksellisen tiivis ja tiukka tämänkin asian käsittelyssä olemme hyvässä yhteishengessä ja joustamisella saaneet paperin eduskunnan käsittelyyn jo ennen kesätaukoa

kuten valiokunnan puheenjohtaja kiinnitti huomiota me olemme hyvin joustavasti lähteneet käsittelemään tilinpäätöskertomusta jo suomennoksena hyvin varhaisessa vaiheessa ja ruotsin kielen osuus on saatu vasta aivan hiljan paperille mutta koska se on saman sisältöinen niin tietenkään tämä ei ole vaikuttanut tähän asian käsittelyyn

voisi sanoa näin että erilaisia tarkastushavaintoja varmasti on tehty lukuisissa asiantuntijakuulemisissa jopa satoja mutta tarkastusvaliokunta haluaa nyt kaksi vuotta vanhana valiokuntana yrittää kiinnittää huomiota juuri niihin merkityksellisiin yhteiskunnallisiin seikkoihin joista se kokee että myöskin eduskunnan muut jäsenet olisivat kiinnostuneita

tällä erää meidän painopisteemme varmasti liittyvät sähköisiin järjestelmiin erityisesti terveydenhuollossa mutta muutenkin valtionhallinnossa kuten myöskin harmaaseen talouteen josta laaditaan nyt sitten erillinen raportti syksyn aikana

kaiken kaikkiaan voi kuitenkin sanoa että tarkastusvaliokunnan lyhyestä toimintakaudesta huolimatta työ on edennyt hyvin joustavasti ja saanee sen arvon mikä sille myöhemmin kuuluukin

viime vuonna tähän aikaan kun eduskunta käsitteli tätä samaa kertomusta ihan perustellustikin kansanedustajat kysyivät sitä että antaa kunnan valtion talouden ja antavatko meidän tietomme riittävän tiedon kansanedustajille siitä mikä on tällä hetkellä valtiontalouden tila ja onko valtiolla kyky kestää kriisiä joka on tällä hetkellä meillä päällä

tästä asiasta tarkastusvaliokunta on todennut että se informaatio mitä kansanedustajat saavat kaksi kertaa vuodessa puolivuosittain ei varmasti tässä taloudellisessa tilanteessa alkuunkaan riitä ja meidän tulisi kaikkien saada päivitetympää tietoa siitä mikä on suomen valtion taloudellinen tilanne ja mitä se vaikuttaa niihin lakiesityksiin mitä täällä käsittelemme

arvoisa herra puhemies

täällä salissa ovat jo edustajat vistbacka kaltiokumpu ja myöskin räsänen kiinnittäneet huomiota tähän tutkimuksen aloittamisajankohtaan ja myöskin sen kestoon

toinen merkittävä asia joka on satojen miljoonien eurojen arvoinen asia yhteiskunnassa on sähköisten järjestelmien toimimattomuus

tämä on erittäin vaativaa tutkintaa jossa täytyy tutkia asiallisesti ammattitaitoisesti ja monesti myöskin hienotunteisuus on koetuksella koska katsotaan että monet ilmoitukset tulevat jopa lähipiiristäkin

silloin kun ne kohdistuvat sellaiseen palvelutuotantoon kuin terveydenhuoltoon jossa ovat mukana yliopistolliset sairaalat erikoissairaanhoito perusterveydenhuolto ja varsinkin kun tänä päivänä kunnissa perusterveydenhuoltoon on yhdistetty myöskin sosiaalihuolto ja ne palvelut näitten sähköisten järjestelmien toimimattomuus näyttää johtavan jopa kaaosmaisiin tilanteisiin

oikeusvarmuuden näkökulmasta tällainen varhainen tutkimuksen aloittaminen on äärimmäisen tärkeää myöskin tilanteen videointi koska tiedämme kokemuksesta että myöhemmin syyttäjät ja myöskin puolustusasianajajat tarvitsevat tätä luotettavaa materiaalia siitä mitä tapahtui ihan ensi päivien jälkeen kun nämä tutkimukset aloitettiin

jos esimerkiksi lapsen kuuleminen tapahtuu puoli vuotta tapahtuman jälkeen on aivan selvää että tämän kertomuksen luotettavuus muuttuu ympäristötekijöistä johtuen

sen tähden kiinnitän huomiota niin kuin valiokuntakin mietinnössään siihen että tulee seurata ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin odotusaikojen lyhentämiseksi

meidän täytyisi tehdä sellainen laki tästä jotta näitä ei tarvitsisi edes seurata vaan ne toimisivat aina menisivät kaiken muun edelle

tarkastusvaliokunta haluaa kiinnittää nyt eduskunnan huomiota siihen että tämä päivämäärä on tiukka se on haasteellinen se edellyttää myöskin tietenkin tiettyjä toimenpiteitä mutta tämän asian yhteiskunnallinen vaikuttavuus säästöihin ja toimivuuteen on niin merkittävä että tästä päivämäärästä ei tule enää yhtään liukua taaksepäin

joskus tuntui asiantuntijakuulemisessa siltä kun mukana on yksittäisiä toimijoita erilaisia firmoja erilaisia kehittämissuunnitelmia että onko näitä kukaan koskaan tarkoittanutkaan yhteensopiviksi toistensa kanssa

takana niin vaikuttaa siltä että tämä maailma on hyvin monimutkainen avattavaksi ja sen takia tarvittaisiin jämäkkää ministeriöiden yhteistä politiikkaa jotta nämä ongelmat pystyttäisiin suomessa ratkaisemaan

esimerkiksi verottaja joka tänä päivänä toimii hyvin pitkälle sähköisen järjestelmän kautta verotuksessa toimittaa valmiin veroehdotuksen johon saa sitten tutustua ja jos ei siinä ole mitään huomauttamista niin verotus vahvistuu hyvin jouhevasti

samoin kelan palveluihin kelakin on merkittävä sosiaalivakuutuslaitos suomessa ja siellä on paljon järjestelmiä sähköisesti ollaan pääsääntöisesti kohtuullisen tyytyväisiä

siellä tämä järjestelmä on viety paremmin eteenpäin kuin muualla valtionhallinnossa

ihan lopuksi merkittävä seikka sadoista miljoonista miljardeihin

niin kuin valiokunnan puheenjohtaja totesi tarkastusvaliokunta kiinnittää jatkossa merkittävää huomiota harmaan talouden torjumiseen niitten epäkohtien löytämiseksi mitkä tässä maailmassa liikkuvat

kuten me tiedämme tilaisuus tekee varkaan ja harmaassa taloudessa liikkuu tällä hetkellä miljardeja euroja jotka eivät oikeudenmukaisesti tuloudu valtion ja kuntien ja muitten asianosaisten kassaan koska väärinkäytöksiä tapahtuu

se on piilorikollisuutta jota ei yksin poliiseja lisäämällä pystytä hoitamaan kuntoon vaan se vaatii myöskin koko yhteiskunnan mukaan tulemista siihen että suomesta kitketään harmaa talous ja sitä kautta saadaan taloustilanne myöskin verottajan kannalta paremmaksi

eihän tässä tietenkään numeroa voida laittaa viime vuoden toiminnasta ja taloudesta mutta sanoisin että se on minun arvioni mukaan tyydyttävä

arvoisa herra puhemies

ukkola että tarkastusvaliokunnan rooli olisi jotenkin henkilöitynyt koko sen prosessin aikana kun eduskunta mietti löytyykö sille välttämätön yhteiskunnallinen tarve ja tuoko se lisäarvoa siihen miten eduskunta pystyy katsomaan miten veronmaksajien rahoja käytetään ja käytetäänkö niitä tarkoituksenmukaisella tavalla

tämä on yksinkertaisesti tilanne

tarkastusvaliokunnan jäsenenä voin tämän vahvistaa mutta olen kyllä istunut myöskin perustuslakivaliokunnassa ja käsitellyt useita kertoja näitä hallituksen toimenpidekertomuksia

minulla on kyllä sellainen mielikuva tällä hetkellä tämän kokemuksen pohjalta että luonteittensa puolesta nämä tarkastuskertomukset pystyttäisiin ajallisesti ja syvällisesti käsittelemään tarkastusvaliokunnassa hyvin perusteellisesti johtuen siitä että valtiontalouden tarkastusvirasto ja koko se virkamiesosaaminen olisi helposti ja hyvin käytettävissä tarkastusvaliokunnan mietintöjen perusteellisuuteen

minun mielestäni ei olisi kovinkaan vieras sen tyyppinenkään ajatus että jatkossa nämä kertomukset yhtenäistettäisiin niistä voisi tehdä tarkastusvaliokunta mietinnön ja tarkastusvaliokunta pyytäisi perustuslakivaliokunnalta asiaa koskevan lausunnon joka tarkastelee sitä lähinnä valtiosääntöoikeudellisesta ja juridisesta näkökulmasta

niin kuin me kaikki tiedämme niin meillä on riitaisia avioliittoja ja myöskin pesänjakoja siellä puolella myöskin täällä avoliittojen puolella

tästä lainsäädännöstä huolimatta riitojen määrä ei tule väistämättä vähenemään vaan se saattaa jopa lisääntyäkin

sen verran sanoisin että tässä laissa ei näköjään haluta puuttua siihen määritelmään koska avoliitto katsotaan syntyneeksi tai alkaneeksi ja koska se katsotaan päättyneeksi

arvoisa herra puhemies